tämä suojaosa joka tulee soviteltuihin työttömyysetuuksiin on merkittävä askel siinä työssä jota pitää tehdä siinä lainsäädäntötyössä jota pitää jatkossa tehdä lisää siinä miten työttömän kynnystä työn vastaanottamiseen voidaan madaltaa

meillä oli tavoitteena se että kuntavaalien alla olisi vastauksia siihen mitä kuuluu sarille leenalle pirkolle ja monelle muulle matille ja pekalle millainen heidän tulevaisuutensa on

tänään saimme tietää aikataulun saimme tietää hallitusohjelman ja keskikesän tiedonantokeskustelun tekstit hieman uudelleen kuorrutettuina

voihan työllä olla ihan kuntouttavakin vaikutuksensa tilanteessa jossa työttömyys on jatkunut pitkään tai henkilön toimintakyky muutoin on rajoittunut

me käymme ensi viikolla välikysymyskeskustelun vanhuspalvelulaista ikääntyvän väestön hoivasta ja hoidosta juuri tämän asian ja tämän kysymyksen takia minkä kokoomuslainen edustaja tässä nosti esiin

arvoisa herra puhemies

eduskunta hyväksyi ensimmäisen asettelussa sielultaan päätetyt hallituksen esityksen yhdeksänkymmentä sataseitsemänkymmentäkuusi saatavan aseman lakiehdotuksen esityksen yhdeksänkymmentä sijoittuvat tämä lause jatkuu että koska ehdotettu säätelytarve on seitsemänkymmentäkuusi soutu tuusula kiekko

sixpack hallitus kataisenurpilaisen hallitus on siirtynyt euroaikaan sikäli että kun budjettiriihi päättyi ja tiedotustilaisuus oli ollut oli kaksi ministeriä joilla oli erilainen näkemys siitä mitä oli päätetty

kyllä te ed

ensinnäkin se on toteuttamiskelpoinen malli

seuraavana päivänä hallitus on antanut tiedotteen jossa kerrottiin mitä edellisenä päivänä lopun perin olikaan sovittu

ja tähän sanon heti että eivät kainuu ja etelä karjala ole olleet valmiita mutta siellä on päästy eteenpäin ja se olennainen asia on että ihmisille on pystytty turvaamaan palveluja

no me jatkamme tätä keskustelua henkilöstömitoituksista ensi viikolla ja on muuten aiheellinen välikysymys sen tämäkin päivä on osoittanut

ja toisekseen talouden näkökulmasta ne eurojen kasvukäyrät jotka osoittivat yläviistoon jyrkästi on saatu taittumaan hieman alemmaksi

eli tavoite on täyttynyt niiltä osin että palveluja on pystytty säilyttämään ja toisekseen taloutta on pystytty saamaan kuriin

keskusta lähtee kotikuntamaakunta mallissaan siitä että siellä omalla kirkonkylällä ja omassa kaupunginosassa jatkossakin on terveyskeskus terveysasema

ne palvelut joita lähellä tarvitaan voidaan ja ne tulee lähellä järjestää

sitten on sellaisia kerran elämässä tai kaksi kertaa elämässä tai kymmenen kertaa elämässä tapahtuvia asioita joihin apua tarvitaan niitä voidaan sitten hakea vähän kauempaakin

valitettavasti joudun vastaamaan toteamalla että nämä ovat ministeriön sisäisiä asioita ja meillä on tähänkin aihepiiriin liittyen keskusteltavaa niin ministereiden kesken kuin sitten sen kannalta onko kaikki mennyt ministeriön sisäisten prosessien näkökulmasta oikein

vielä vuosi sitten pääministeri vannoi kuntauudistuksen kuntakarttaharjoituksen olevan tämän vaalikauden suurin rakenteellinen uudistus uudistus jolla on miljardiluokan vaikutukset

tällaisissa asioissa jos missä missä herkkyydet ovat suuria missä puhutaan arjesta missä puhutaan leivästä missä puhutaan niin kuin edustaja salonen puheenvuorossanne kummallakin kerralla totesitte siitä että arjessa pärjätään ponnistuksen pitää mennä kerralla lankulle on se sitten kuinka negatiivinen asia tahansa

arvoisa herra puhemies

kyse on ytimeltään siitä miten sosiaali ja terveydenhuollon palvelut järjestetään miten pystytään yhteensovittamaan niin että meillä on maassa jatkossa vain yksi terveydenhuolto

ja tällainen arvoton näytelmä jota eduskunnan salissa on käyty viimeisen vuorokauden sisällä näiltä osin ei minusta osoita sitä arvostusta jota minun käsittääkseni pitäisi olla tilanteessa jossa ihan aidosti puhutaan kaikkein pienituloisimmista suomalaisista

toisekseen vähennetään hallintoa puretaan niitä kenties epätarkoituksenmukaisia hallintorakenteita mennään yhteen hallintoon

täällä sosialidemokraattien ryhmäpuheessa edustaja väätäinen totesi että ei pidä rikkoa sellaista mikä on ehjä pitää korjata sellainen mikä on rikki

totean vielä kerran sen että valiokunta saa kaikki tarvitsemansa selvitykset hallituksen esityksen valmistelun monenkin mutkan kautta koska tässä on ollut erilaisia vaiheita joissa on oltu yhdistämässä eläkkeensaajien asumistukea yleiseen asumistukeen

tässä hallituksen toiminnassa yksi ikävimmistä piirteistä on se että meillä on monilla kaupunkiseuduilla monissa maakunnissa ja esimerkiksi koko itäisen suomen erva alueella se kehitystyö jota on vuosia tehty pysähtynyt vain siksi että odotetaan että mitähän se hallitus oikein tekee

erityisesti odotetaan keskuskaupungeissa jotka uskovat että saadessaan erikoissairaanhoidon oman hallintonsa alle saadaan erikoissairaanhoidon menot kuriin

tuo arvio on virhe ja toisekseen sellaiseen että hajottamalla toimivaa saataisiin jotakin enemmän aikaan en usko

meidän pitää pystyä lainsäädäntötasolla päättämään mitä palveluja tuotetaan lähellä mitkä tarvitsevat sen alueellisen palvelutuottajan ja mitkä ovat valtakunnan tason asioita

en viitsi enää peruspalveluministeriä tästä asiasta kiusata enkä härnätä mutta voisi kysyä kyselytunnilla että koskas ministeri aikoo pistää lain täytäntöön

kaikki voimat tarvitaan käyttöön

keskustan kotikuntamaakunta malli mahdollistaa sen että sitä keskustelua mitä hallituksen sisällä on käyty yksityinen julkinen hyvä huono ja siltä väliltä ei tarvita

vastuu on julkisella vallalla joka huolehtii siitä että palvelut ovat saatavilla ja myös organisoi asiat niin että yksityinen ja kolmas sektori ovat palvelutuottajina mukana

vastuu on julkisella vallalla

on suuri uudistus pistää hallintoa järjestykseen mutta en malta olla puheenvuoroni loppupuolella avaamatta sitä näkökulmaa tähän koko keskusteluun että kun tehdään hallinnon uudistus se ei välttämättä ratkaise mitään pahimmillaan mennään ojasta allikkoon

kun hallitukselle näyttää olevan näin vaikeaa hallinnosta päättäminen niin mitä se sitten onkaan kun pitäisi ruveta keskustelemaan sairausvakuutusjärjestelmästä sairausvakuuskorvausten tulevaisuudesta

tulisiko tähän maahan vielä se päivä jolloin valtio ihan oikeasti sosiaali ja terveysministeriö valtiovarainministeriö ottaisi ohjat käsiinsä tietohallinnon yhdenmukaistamisen kanssa

ja vaikka meillä on kaste rahoja ja monenlaisia hyviä terveyskeskushankkeita niin kyllä niissä tekemisten sisällöissäkin on paljon parantamisen varaa

tarvitaan kokonaisuudistus jossa on hallinnon lisäksi rahoitus sisällöt ja erityisesti tietotekniikka

alan olla arvoisa puhemies entistä vakuuttuneempi siitä että on alettava ei vain puhumaan vaan tekemään tekoja kansallisen terveydenhuollon pelastusohjelman puolesta

tämä viime päivienkin täysin arvoton näytelmä joka ei ole parantanut yhtään ihmistä ei ole lyhentänyt yhtään terveyskeskusjonoa alkaa olla siinä mallissa että pitää alkaa valmistelu ihan alusta ihan alusta asettaa aikataulu asettaa tavoitteet ja tehdä kansanterveyslain kaltainen kokonaisuudistus jossa määritellään se mihin ollaan menossa

arvoisa herra puhemies

me kysyimme hallitukselta onko hallitus toimintakykyinen

ihan näin puheenvuoroni loppuun totean että viimeiset tunnit ja vuorokaudet ovat osoittaneet että kyllä tässä pitää liituraitapuku kaapista kaivaa ihan vain varmuuden vuoksi

hallitus on päättänyt että yleistä asumistukijärjestelmää ja eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei yhdistetä

hallitus on päättänyt että eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei yhdistetä yleisen asumistukijärjestelmän kanssa vaan meillä jatkossakin on eri väestöryhmiä varten omat järjestelmät

mitä tulee viimeisen puolen vuoden prosessiin tämä keskusteleminen on hieman hankalaa kun esitetään väittämä jota ei ole kukaan sanonut edes ääneen

sitten historia on se että on puoli vuotta tehty töitä etsitty erilaisia malleja ja toimintapoja siihen mihin hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut koko hallituksena että millä tavalla me vastuuministerit kykenemme aikaansaamaan mahdollisimman vähän niitten kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan vaikuttavan ratkaisun

tänään ollaan tilanteessa jossa kuukausien aikana on ollut erilaisia vaihtoehtoja tiedostaen se että on euromääräiset tavoitteet joihin pitää ratkaisu löytää

no nyt on sovittu totean vielä kerran arvoisa rouva puhemies että eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei yhdistetä yleisen asumistukijärjestelmän kanssa

tämä oli takaraja täydentävän hallituksen esityksen kohdalla ja me olemme tehneet nyt tätä työtä tähän vaiheeseen asti ja eduskunnassa valiokunta sitten jatkaa

arvoisa herra puhemies

henkilö joka on parisuhteessa

eli kun puhutaan niin yritetään edes puhua sinne päin mikä on totta

arvoisa herra puhemies

muutamia kommentteja täällä salissa tästä esityksestä esitettyyn kritiikkiin liittyen lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen perustamiseen annetusta lainsäädännöstä

tämä laki rakenteeltaan on hyvin samankaltainen kuin viime syksynä eduskunta käsitteli ja hyväksyi valviran ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perustamisen

se mikä tämän tekee erilaiseksi on se suuri julkinen mielenkiinto joka on herännyt tämän kyseisen lain käsittelyn aikana jo paljon ennen sitä ja tämänkin illan keskustelujen jälkeen voi ennustaa että eivät keskustelut siihen lopu

osa on totuudenmukaista ja osa vähän vähemmän osa on tarkoitushakuista vähän enemmän ja osa tarkoitushakuista vähän vähemmän

anneli kiljunen totesi ensinnäkin sosialidemokraatithan nyt uskovat jussi huttuseen hän on ainoa auktoriteetti tässä maassa teidän mielestänne

olen samaa mieltä jussi huttusen osaamisesta ammattitaidosta niin hänen virka aikanaan kuin sen virka ajan jälkeenkin

kun hänen nimeensä vannoitte totesitte että ainoastaan kuopion yliopisto puolsi tätä esitystä

minulla on täällä kädessäni neljän yliopiston kuopion helsingin turun ja oulun kirjalliset lausunnot ja kun näitä lausuntoja lukee niin ei voi päätyä mitenkään johtopäätökseen että vain kuopio puolsi

täällä on kriittisiä havaintoja siitä miten rohdon asema hoidetaan rohto verkosto mikä on sen tulevaisuus

yksi asia johon tässä laissa on puututtu on se miten laitteiden ja tarvikkeiden valvonta jatkossa hoidetaan

on tämä malli joka meillä on tällä hetkellä voimassa itä suomen tai olemassaoleva joka on eussa jossa lääkelaitos huolehtii myös laitteiden ja tarvikkeiden osalta valvontatehtävästä

kiistatta ainakaan asiantuntijakuulemisen perusteella ei pysty sanomaan kumpi malli on oikea mutta se että väitetään että vain kuopion yliopisto yliopistoista olisi tätä puoltanut niin voi olla että meille on sitten jaettu valiokunnassa eri paperit mutta tämän kaltaiset paperit minulla on

kun lukee tuon asiantuntijalausuntojen nipun varsinkin ne jotka ovat keskittyneet vain tähän lakiin niin siellä löytyy puoltavia useampi ne pystyy kuka tahansa todentamaan että näin on

heillä on myös auktoriteettia sanoa lääkealan kehittämiseen ja tulevaisuuteen liittyen aivan yhtä hyvin kuin niilläkin jotka vastustaneet tätä asiaa ovat

kun tässä lain käsittelyssä jo ennen eduskuntakäsittelyä ja eduskuntakäsittelyn aikana on ollut niin paljon myös tämän talon ulkopuolella käytyä keskustelua niin itse koen että on poikkeuksellisenkin hyvin paneuduttu siihen näitten paineitten vuoksi

on hyväkin että valmistelussa on painetta koska se parantaa lain sisältöä ja se pakottaa se velvoittaa valmistelijat miettimään asioita tarkemmin mutta ne väitteet että tässä suomen lääketurvallisuus romuttuisi ja tässä tehtäisiin nyt jotakin aivan mahdottomia asioita niin kyllä ne on erittäin vaikea allekirjoittaa ainakin sen käsittelyn perusteella joka meillä valiokunnassa on ollut kun ei pysty löytämään mitenkään yksimielistä yksisuuntaistakaan linjaa näitten lausuntojen ja lausunnonantajien osalta

jokainen joka on ollut jossakin uudistusprosessissa koskaan mukana tietää että riskianalyysit tehdään kustannusvaikutusten arvioinnit tehdään mutta kaikkia näköpiirissäkään tulevaisuudessa olevia asioita harvoin pystytään arvioimaan eurolleen ja pilkulleen

asko seljavaara tämä mietintö pyrkii pureutumaan niihin asioihin jotka asiantuntijakuulemisen yhteydessä ovat esille nousseet esimerkiksi kun perustetaan tämä uusi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus mitä siihen prosessiin liittyy uusia asioita lähtien hyvinkin arkisista yksinkertaisista toimistoteknisistä asioista tietotekniikkaan ja niin edelleen

mutta mikä olisi ollut kritiikin määrä ellemme me mietinnössämme olisi puhuneet kustannuksista ellemme me olisi puhuneet henkilöstön asemasta el lemme me olisi puhuneet siirtymävaiheesta nykyisestä uuteen malliin

lopuksi totean että tässä tehdään tulevaisuutta tulevaisuutta niin että suomalaiset voivat turvallisin mielin lääketurvallisuuteen luottaa jatkossakin

jos tämänkaltainen päätös tehtäisiin yhtä vuotta tai kolmea vuotta varten niin tuskin tätä esitystä tänne olisi koskaan edes tuotu

tänään tässä ja nyt me olemme päätöksenteon edessä ja meillä on käsittelyssämme asia joka on minun mielestäni mittakaavaltaan herättänyt turhankin paljon keskustelua mutta se on hyvä että sitä on käyty

totean lopuksi että jo se keskustelu mitä tässä on käyty ovat sitten perusteet olleet totuudenmukaisia tai vähän vähemmän on edesauttanut tämän lain niin hyvää sisällöllistä kuin muutoinkin tilannetta kuin se näissä olosuhteissa olla voi

arvoisa herra puhemies

meillä on voimassa oleva lainsäädäntö joka velvoittaa tekemään alueellistamisselvityksen tilanteessa jossa ollaan luomassa jotain uutta hallintoa tai ollaan merkittävässä määrin laajentamassa nykyistä

eli kun täällä viitataan nyt siihen jussi huttusen selvitykseen ja siitä pyydettyihin lausuntoihin niin alueellistamisselvityksen yhteydessä oli muitakin kaupunkeja kuin kuopio muun muassa oulu

tiusaselle

saatoin olla hieman epätäsmällinen sanoissani

arvoisa herra puhemies

keskustalla on huoli ihmisten pärjäämisestä

keskustalla on huoli siitä että ihmiset saavat kunnallisia tai sitten kuntien niin tahtoessa yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamia palveluja tilanteessa jossa noita palveluja tarvitaan

nykytilanteella ei voida jatkaa

mutta oleellista ja miksi pyysin puheenvuoron ja käytin sen puheenvuoron toisen osan siihen on se että tästä kyseisestä esityksestä laiksi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksesta tuli sekä plussaa että miinusta

pääministeri on opettanut meitä tänään

meillä on keskustan eduskuntaryhmässä jokseenkin vankka käsitys ihan tieto ilman nettisivuille menemistä siitä mikä on hyvin hyvin monen suomalaisen kunnan huoltosuhde

tilannearvio huoli tulevaisuudesta ei niissä kovin paljon eroa keskustan ja hallituksen välillä ole mutta sitten tulee se suomen kielen sana mutta

arvoisa herra puhemies

puolen vuoden aikana pääministerin puheet ovat sikäli muuttuneet että tämä oli vielä muutama kuukausi sitten miljardiluokan hanke

uudistuksesta on kirjaus hallitusohjelmassa

on ollut jokseenkin käsittämätöntä vyöryttää valmistelusta tässä vaiheessa olevat tiedot eli työryhmän esitys kuntaselvitys mikä sana se oli joka ei vielä yhdellä kertaa mieleen jäänyt karttaharjoitus siitä millä alueella noita kuntaselvityksiä pitäisi tehdä

on jokseenkin käsittämätöntä että tuo esitys on työnnetty valtiovarainministeriön kuntaosaston virkamiesten taakaksi tilanteessa jossa on aivan yksiselitteinen hallitusohjelman kirjaus on useiden ministereitten yksittäiset puheenvuorot ja viimeisimpänä hallituksen iltakoulun kirjaus noin kuukauden takaa siitä mitä tuleman pitää

se voi olla asia josta on tulkinnallisia eroja mutta hallituksen poliittisten linjausten viesti valmistelijoille on ollut matkan varrella täysin selvä

hallituksella on perustavaa laatua oleva virhe valuvika siinä mitä tässä nyt oikein ollaan tekemässä ja lähtökohtaisesti edelleenkin rohkenen kysyä mitä ongelmaa tällä karttaharjoituksella ollaan ratkaisemassa

arvoisa herra puhemies

täällä edustaja turunen noin tunti sitten puheenvuorossaan esitti että erikoissairaanhoito pitäisi siirtää valtion hoidettavaksi

hän viittasi norjan kokemuksiin ja hän viittasi puheenvuorossaan siihen että poistetaan ne norjan ongelmat mitkä siellä ovat syntyneet ja tuodaan se ratkaisu meille

täällä on puheenvuoro toisensa jälkeen leimattu keskustan ryhmäpuheenvuoron monitoimikuntayhtymä sana ja toimintatapa se ajatus minkä se pitää sisällään toimimattomaksi ja tarpeettomaksi

sosiaali ja terveysvaliokunta kävi reilu kymmenen vuotta sitten norjassa tilanteessa jossa siellä oltiin suuren innostuksen vallassa siitä että nyt tehtiin uudistus

ja toistan äsken sanomaani

siellä esimerkiksi siirryttiin perusterveydenhuollossa aitoon omalääkärijärjestelmään ihminen sai oikeasti valita

se meille keskustalaisille ei ole ihan yksiniitisesti lukkoon lyöty millä tavalla se pitää järjestää mutta joka tapauksessa tarvitaan yhteistyötä

norjan vastinvaliokunta kävi muutama kuukausi sitten eduskunnassa ja he olivat kovasti kiinnostuneita siitä millaista keskustelua suomessa käydään sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen osalta

toisekseen mistä olen hyvin huolissani ministerin tehtävä on vastuullinen tehtävä ja nykytilanteessa jossa kuntakentällä ollaan melkoisen hämmennyksen vallassa eivät ole vähiten sitä hämmennystä aiheuttaneet hallituksen ministereiden kohtuullisen ristiriitaiset puheet keskenään

on viimeinen virhe rakentaa paksu kiviseinä jonka läpi ihminen menee silloin kun kunta siirtää ihmisen valtiolle ja valtio kunnalle